energiatodistuslain tavoitteet ovat hyvät onhan lain tavoitteena edistää rakennusten energiatehokkuutta ja edistää uusiutuvan energian käyttöä rakennuksissa

vaaleissa noudatetaan suhteellista vaalitapaa kuten valtiollisissa vaaleissa ja vaaleihin asetetaan ehdokaslistoja

tästä ei tietenkään tule maksaa mitään palkkiota mutta sääntely on pidettävä jatkossakin selvästi sellaisena että tästä korvattavat ansionmenetykset ja kaikki sairauspoissaolot ynnä muuta sellaista

esimerkiksi niin oma seura kun

kannatan kansalaisaloitetta jonka tavoitteena on saattaa laki energiatodistuksista ympäristöministeriöön uudelleen valmisteltavaksi jotta lain tavoitteet rakennusten energiatehokkuudesta täyttyisivät paremmin

ja minun omassa hiippakunnassani oli viime vaaleissa keskustalla kokoomuksella ja perussuomalaisilla omat listat sekä sitten oli muutama etupäässä vasemmistolaisista ehdokkaista koostuva lista ja lisäksi erilaisia herätysliikepohjaisia ehdokaslistoja

ja todellakin tämä sosiaali ja terveysvaliokuntakin oli todella hyvin ottanut huomioon tämän asian siinä että keskeinen ongelma on luovutussairaaloissa tapahtuva mahdollisten elinluovuttajien tunnistaminen

elikkä meillä ei ole todellakaan riittävää tietoa siitä ketkä voisivat olla sopivia luovuttajia eli jotain kannustetta tässä asiassa pitäisi saada aikaiseksi ilman että tämä on mitään mainostamista kuitenkaan

laskennallinen todistus tulisi tehdä lisäksi jos kulutukseen perustuvaa luotettavaa todistusta ei ole saatavilla tai todelliseen kulutukseen perustuvan todistuksen rinnalle haluttaisiin laskennallinen todistus

jos vettä tarvis te keskus joskus voisi olla jopa tarpeellista käydä kampanjoita joissa kannustetaan ihmisiä uusiutuvan kudoksen tai solujen vapaaehtoiseen luovuttamiseen

rinnalle tehtävän laskennallisen todistuksen laatimista tulisi kehittää seuraavasti

sitä mitkä ovat ne menetelmät ja toimenpiteet varmasti kannattaa työstää tässä ja miettiä vielä eteenpäin sillä tämä on ala ja asia jota meidän ehdottomasti kannattaa kehittää

todistuksen tulee olla ymmärrettävä ja hyödyllinen kohtuuhintainen ja oikeudenmukainen

korjaamme mielellämme rakennuksiemme energianhukkakohtia ja nämä energianhukkakohteet löytyvät tarkastelemalla energian todellista kulutusta

arvoisa puhemies

energiatodistuslain valmisteluvaiheessa reilu vuosi sitten oli ilmassa epäilystä lain toimimisesta minkä vuoksi päätimme täällä että ympäristöministeriö seuraa lain täytäntöönpanoa

jos tässä laissa mennään siihen päätökseen että lautamiehiä olisi käytössä vain kaksi kappaletta asioitten ratkaisuvaiheessa niin siinä on kuitenkin ongelmatilanne

jos toinen näistä lautamiehistä on jostakin syystä estynyt käsittelyn kuluessa eli joutuu siirtymään pois siitä ja ainoastaan toinen näistä lautamiehistä jää yksin ammattituomarin kanssa tekemään lopullista ratkaisua ja päätöstä niin siinä vaiheessa tämmöinen maallikkohenkilö on todella vaikeassa asemassa

perustuslain muutos merkitsisi valtakirjan antamista seuraaville hallituksille yhdistää vaalipiirejä vielä lisää tällä kaudella toteutettujen yhdistämisten lisäksi

olen todellakin lukenut tästä ja tutustunut sillä mielellä kuvioihin että maaseudulla asuminen on monen näkemyksen mukaan monen tutkimuksen ja selvityksen mukaan jopa parempi hiilijalanjäljen osalta kuin kaupungissa asuminen

siinä vaiheessa kun tämä menee valiokuntakäsittelyyn minä toivon että valiokunta ottaisi erityisesti tämän ongelman esille ja miettisi olisiko joitakin asioita joita pitäisi ottaa huomioon tämän asian päätöksentekovaiheessa

tämä on asia mistä voimme olla montaa eri mieltä sen mukaan mitä käytetään laskemisen määritteinä ja taustana näissä kuvioissa

jos muuttoliike maamme sisällä yhä jatkuu niin ratkaisu tasaisempien vaalipiirien muodostamiseksi ei voi olla yksinomaan vaalipiirien yhdistäminen

arvoisa puhemies

eli minä ainakin näen että sillä joka maaseudulla asuu on monesti hiilijalanjälki huomattavasti pienempi kuin perusasiana kaupungissa asuvilla

mutta yksi asia tässä on mihin minä haluaisin nyt kiinnittää erityisesti huomiota ja se on se että jos tässä mennään kovin pitkälle niin sitten on tämä opiskeluaikainen asia eli pitäisi kuitenkin muistaa että opiskeluaikana kaikki alan henkilöt saavat tähän asiaan riittävän koulutuksen ja osaamisen sillä silloin jos tulee vastaan hätätilanne ja todellakin joudutaan tekemään hyvin nopea raskaudenkeskeytys jostakin syystä naisen pelastamiseksi niin mitä sitten jos ei osaakaan

on kyse kokonaisvaltaisesta monimuotoisesta asiasta

arvoisa puhemies

mutta tässä yhteydessä tuon esille samalla tämän ongelman elyjen kalatalousosaston työmäärästä ja toiminnoista miten tätä tullaan jatkossa hoitamaan ja tullaanko tässä kalatalouden lakiuudistuksessa kokonaisuudessa tästä asiasta selviämään

ensimmäiset eduskuntavaalit ovat näitten osalta edessä vasta vuoden päästä ja vähintä on se että seuraavissa vaaleissa haettaisiin kokemusta ja katsottaisiin miten nämä vaalit onnistuvat

jos se koetaan epäonnistuneeksi asiaksi niin kyllä eduskunnalla pitää olla niitten jälkeen mahdollisuus pilkkoa nämä vaalipiirit takaisin sellaisiksi minkälaiset ne olivat aikaisemmin

elikkä todellakin kiinnitetään huomiota tähän opetukseen ja koulutukseen ja lähdemme siitä että kaikkien tulee varmasti osata tämä asia silloin jos tulee hätätilanne

minusta on ihan hyvä että tässä vaiheessa kun tätä lakiesitystä käsitellään tuodaan esille myöskin kalatalouslaissa yhtä aikaa valmisteilla olevia asioita koska samaan kokonaisuuteen nämä kuuluvat tässä yhteydessä

mutta nytten tämä hallitus pyrkii omalla esityksellänsä siihen että myös epäonnistuneet keskittämisasiat voitaisiin vakiinnuttaa niin ettei pienempiä yksiköitä enää pystytä ottamaan käyttöön eikä palauduta takaisin aikaisempaan systeemiin ja järjestelmään

luen tästä kyseisestä hallituksen esityksestä kuinka kalataloustehtävien keskittämisellä pyritään vastaamaan elinkeino liikenne ja ympäristökeskusten toimintamenosäästöistä sekä kalataloushenkilöstön nopeasta eläkkeelle siirtymisestä johtuviin muutoksiin

samoja harvaan asuttujen alueitten haasteita mitä meillä lapissa kohdataan esiintyy kuitenkin myös esimerkiksi kainuussa ja pohjois karjalassa vaikkeivät välimatkat siellä ihan yhtä suuria olekaan

tämä yläikärajan poistaminen on todella hyvä asia sillä siinähän on kyse ollut selvästi maalaisjärjen vastaisesta rajoitteesta joka nyt onneksi poistetaan

muutosta perustellaan suhteellisuuden lisäämisellä

ely keskusten kalatalousosiolle ei kestä tulla yhtään lisää töitä eikä tehtäviä ainakaan nyt tämän esityksen jälkeen

ja samalla olemme voineet taata kattavan alueellisuuden

mutta ehdottomat yläikärajat ovat sellaista valtiovallan taholta tapahtuvaa holhousta jota pitäisi esiintyä länsimaisessa yhteiskunnassa vain äärimmäisen harvoissa ja perustelluissa tapauksissa ja tämä ei sitä todellakaan ole nykyään

esimerkiksi tähän kohtaan kalastusalusrekisterilaki olisi voitu tehdä vielä enemmän muutoksia sillä kun tämä kalastusalusrekisterilaki tuli niin se tuli sinänsä lisäämään byrokratiaa hyvin paljon ja siinä jouduttiin katsomaan sitä että kaikki alukset ovat varmasti näitten säädösten mukaisesti näissä rekistereissä matkassa

arvoisa puhemies

meillä suomessa ei ole myöskään esimerkiksi äänikynnystä käytössä

olisin halunnut vielä tarkistaa ministeri henrikssonilta sen oliko totta että kaikki olivat huojentuneita siinä tilaisuudessa siitä ettei hyväksy tietää jo nyt että tämä ei tarkoita oikeastaan mitään

esimerkiksi saksassa äänikynnys merkitsi sitä että viime valtiopäivävaaleissa vaihtoehto saksalle puolue jäi kokonaan ilman paikkoja vaikka sen ääniosuus oli suurempi kuin meillä rkpn tai kristillisdemokraattien ääniosuus viime eduskuntavaaleissa

esimerkiksi porotalouden osalta saamelaiset voivat tämän jälkeen sanoa että tämä heikentää ei tee sama toiselle tämä heikentää heidän asioitansa poronhoidossa kun taas poromies joka ei ole saamelaisluettelossa mukana

tässä kyseisessä esityksessä ollaan ministeriöltä siirtämässä tämä asia nyt ely keskukselle

kannattaa muistaa että vaikka onkin tärkeätä huolehtia ettei vaalijärjestelmä sorsi liikaa pieniä niin kyllä pientenkin listoilta läpi tullaan jos kannatusta löytyy

no ehkä kyseinen ely keskus voi tämän asian jatkossa ihan hyvin hoitaakin ja nykyistä paremmalla tavalla mutta se kuitenkin lisää tehtäviä tuonne ely keskukseen

viini kun hän sanoo että määrä ja yrittää vastaavaan asiaan vaikuttaa ei pysty vaikuttamaan siihen asiaan

tosin kyllä taksikuskillakin on oikeus olla eläkkeellä ja päästä sinne eläkeikään mutta ehdoton ikäraja on estänyt monen työhaluisen ja työkykyisen taksiautoilijan työnteon jatkamisen

viime eduskuntavaaleissa kuten tässä salissa on aikaisemmin sanottu jytkytulos osoitti tämän ja kertoo että kyllä meidän vaalijärjestelmämme toimii ja antaa mahdollisuuden suuriinkin muutoksiin jos tarvetta ja tilannetta näyttää olevan

eli hyvinkin voi käydä niin että tämän ansiosta saamelainen poromies saa paremmat oikeudet kuin ei saamelainen poromies

kyllähän tämä meitäkin aluksi mietitytti mikä tämä homma on mutta nyt kun siihen asiaan on tarkemmin perehtynyt ja miettinyt tätä asiaa niin kyllähän arvoina ovat tietyt ympäristöasiat joita meidän pitää ihan rehellisesti alkaa miettimään

maaseudulla täytyy meidän muistaa se että kun väkiluku on vähentynyt niin on usein tilanne että taksikuskeille takseille ei ole olemassa ihan täysiaikaista työpäivää ja työaikaa

arvoisa puhemies

tässä kalastuslakiesityksessä tässä kirjasessa lukee seuraavalla tavalla elikkä vaikutukset viranomaisten toimintaan

ja siihen voisimme alkaa meidän omia energiavaroja käyttämään löydettäisiin uusia ympäristöystävällisiä polttoaineita että me voisimme todellakin saada meille tänne suomeen työpaikkoja ja toimintoja

onko soveliasta ottaa sinne eteen matkaan ipadia vai luenko pelkästään paperista

vaalilainsäädäntöä koskevat asiat tulisi valmistella parlamentaarisesti niin kuin tässä on tullut esille jo monta kertaa aikaisemmin yli hallitusoppositiorajojen ja pyrkiä löytämään mahdollisimman laaja yhteisymmärrys onhan koko kansaa koskevasta asiasta kysymys

vastaavalla tavalla sitten tämä kyseinen lakimuutos auttaa siinä tilanteessa että moni pienyrittäjä voi olla vaikka yksin taksialan yrittäjänä toimijana koska sen jälkeen ruuhka aikana voi tarvittaessa saada sitten eläkeläisiä tai vanhempia henkilöitä väliaikaisesti ruuhka aikojen tuuraajiksi eli uskaltaa aloittaa pienyritystoiminnan vaikeammassakin tilanteessa

siellä on muun muassa potkuriparkki joka on joutunut sen potkurinsa poistamaan näkösältä ja heidän pienet lappusensa mainoksensa ovat jatkuvasti olleet esillä että saavatko ne olla siinä vai eivätkö saa olla ja ne on poistettu ja poistettu ja poistettu aina uudestaan

todella suuret kiitokset edustaja savolalle että olette ottanut tämän asian esille

nykyisen perustuslain esittelyssä todetaan että vaalipiirijaon on turvattava paitsi poliittinen suhteellisuus myös alueellinen edustavuus

arvoisa puhemies

silläkin alueella mistä minä olen tosiaankaan ei sitä yritystoimintaa eikä asutusta niin kovin paljoa ole ja kyllähän ne pienet vähäiset mainokset mitä tienlaidassa sattuu olemaan ovat ohikulkijoille vain semmoinen mukava piriste että minkälaista siellä on olemassa

ympäristöministeriössä eivät riitä resurssit tällä hetkellä ollenkaan siihen mitä kaikkea siinä ministeriössä ja sen alaisissa toiminnoissa pitäisi tehdä

esimerkiksi vesialueitten oikeuksien omistajien roolia ja asioita ollaan siirtämässä suoraan ely keskukselle ja nämä kalatalousalueen kautta tehtävät vesialueitten hoitosuunnitelmat ja näitten vahvistaminen ely keskuksissa ja nämä kaikki kuviot

lisäksi muiden uskontokuntien jäsenille jos heitä on lainsäädännön edellyttämä määrä järjestetään pyynnöstä oman uskonnon opetusta mikäli he eivät osallistu edellä mainittuun

siis jotakinhan tässä on pakko alkaa nytten tekemään että me voimme näitten ely keskusten toimintoja järkevöittää ja keskittyä heidän osaltaankin niihin töihin missä heitä todellisuudessa tarvitaan

tässä tullaan perustuslakivaliokunnassa käymään varmasti hyvin mielenkiintoinen keskustelu siitä onko mahdollista että ely keskukset tekisivät nämä päätökset tästä kyseisestä omistusoikeuden siirtämisestä yksityisomaisuudesta maanomistajalta vesialueitten oikeuksien omistajilta

tosin valiokunnassa me varmasti tulemme myöskin huolehtimaan siitä että tässä asiassa huomioidaan ettei liikenneturvallisuus tule vaarantumaan ja ettei tässä kuitenkaan rakenneta ylimääräistä byrokratiaa sillä tämä esityshän on byrokratian purkua jos mikä elikkä sitä tarpeettoman turhan byrokratian hoitamista

arvoisa puhemies

joskus eri kirkkokuntien edustajat ovat kuitenkin osallistuneet ilman ongelmia luterilaiseen uskonnonopetukseen kun kyse on kuitenkin ollut samasta kristinuskosta

maahanmuuttajien työllistyminen on tärkeä asia mutta niin taksialalla kuin lähes kaikilla muillakin aloilla on tärkeätä että maahanmuuttaja opettelee ainakin toisen kansalliskielistämme suomen tai ruotsin

meille lappilaisille tämä metsähallitus asia on erittäin tärkeä ja tärkeää on se että tilanne pysyy niin paljon nykytilassa kuin mahdollista vain on olemassa

bioenergian ja tämän kotimaisen energiapuolen asioissa meillä on paljon mahdollisuuksia mutta esimerkiksi nyt on tämäkin tapaus siitä että tuossa tekstissä lukee

mutta on todellinen pelkotila että tämä tilanne tulee muuttumaan sillä huhtikuun puolivälissä tulee voimaan direktiivi palveluiden käyttöoikeussopimusten kilpailuttamisesta